uskon aidosti siihen että meidän kannattaa yhdessä keskustella läpi ne huolet jotka yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väki on julkisuuteen esittänyt

ja hyvä on vielä todeta kaikille edustajille että valtioneuvosto on omassa periaatepäätöksessään jo linjannut että jos laajakaistahankkeen rahoitusta tarvitaan niin arvioidaan se myöhemmin valtion kehys ja budjettivalmistelun yhteydessä tarvittaessa ja sekin lause löytyy joten minusta tämä on aika napakka kokonaisuus jota me nyt edistämme

ensinnäkin pääministerin yksipuolinen sanelu ilman kolmikantaneuvotteluja oli törkeä epäluottamuksen osoitus yli kahta miljoonaa palkansaajaa kohtaan

minä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt tällaista aikaa kuin nyt kun valtiovarainministeri stubb meni helsingin yliopistolle tutustumaan ja oli mielenosoittajat vastassa

toiseksi pääministerin hetkellinen lumisokeus ja sen tuloksena syntynyt hiihtoretki idea on suuri loukkaus myös parlamentaarista päätöksentekoa kohtaan

se on suuri haaste yhteiskunnalle ja pitää ottaa huomioon että siinä tehdään sellaisia ratkaisuja jotta ei tehdä sutta ja sekundaa ja nämä ovat asiallisia kysymyksiä mutta minä toivoisin että pidetään nyt kirkkaana se mistä tänään täällä keskustellaan

minä en ole koskaan nähnyt aikaa jossa yliopistoissa kiertää adressi jonka allekirjoittamalla liittyy joukkoon jossa yliopistoväki menee lakkoon tätä hallitusta vastaan

kolmanneksi hallituspuolueiden kansanedustajat ovat halunneet tietoisesti hämmentää käsitteitä koskien eläkkeellesiirtymisikää ja eläkeikää

minä en ole koskaan todistanut sellaista aikaa jossa tieteentekijöiden liitto joutuu laittamaan kannanoton siitä millä tavalla hallituksen keskeiset opetukseen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät tahot ajattelevat tutkimuksesta ja tieteestä

arvoisa puhemies

nämä eivät kuulkaa kilpaile samalla astialla kun on kysymys erilaisista tekniikoista ja erilaisista käyttäjäkokemuksista ja alueista ja paikallisista tarpeista riippuen ratkaisut ovat erilaiset

arvoisa puhemies

itse katson että kertakorvauksena maksettava haittaraha ei saisi olla erisuuruinen riippuen sukupuolesta

haluan omalta osaltani vakuuttaa että olemme vahvasti sitoutuneet siihen että afganistanissa me nyt olemme

me olemme päättäneet alkaa osallistua energiatehokkuustalkoisiin direktiivitasoisella sääntelyllä ja nämä e luvut niin kuin tiedätte päätettiin jo viime hallituskaudella ja me olemme naimisissa niiden ratkaisujen kanssa

olen siitä erittäin mielissäni

eli jos ruotsin kielen kielitaitovaatimukset otettaisiin suomessa pois niin silloin käytännössä olisimme tilanteessa jossa tätä keskustelua olisi helpompi käydä

nimittäin juuri meidän kaikkien kansanedustajien pitäisi olla näitä iloisia veronmaksajia jotta me saisimme rahoitettua sitä valtavaa aukkoa jonka tämä porvarihallitus on tehnyt maamme pääomaan

kuitenkin kertakorvauksena maksettava haittaraha määräytyy pääsääntöisesti kriteeriltään tilastolliseen elinikään perustuen ja tuntuu oudolta että sukupuolten tilastollinen elinikä olisi se keskeisin kriteeri jolla tuo haittarahan suuruus määräytyisi

minusta oli erittäin pelottavaa se että tieteentekijöiden liitto joutui kertomaan julkisuuteen että ensinnäkään valtiovarainministeri stubb ja hänen arvolatautuneet kannanottonsa eivät anna kyllä parasta kuvaa siitä miten tutkijoita tässä maassa arvostetaan

no itse pohdin henkilökohtaisesti olisiko niihin lukuihin mahdollisuus puuttua ja silloin päädytään siihen ongelmaan josta edustajat täällä jo puhuivat ja myöskään sitä kautta ei ole mahdollista palata valitettavasti menneeseen tässä asiassa

mutta perustuslaki taas lähtee siitä että kyllä kaksikielisessä maassa on myös vähemmistön edustajilla oikeus saada omalla kielellään kansalliskielellään palvelut

no nyt tilanne on muuttunut sen takia että ongelmat ovat kasvaneet ja myös afgaanit kokevat että suomi on jollakin tavalla selkeästi jo identifioitunut sodan osapuoleksi ja kyllä näistä asioista pitää pystyä keskustelemaan

on vielä kaksi asiaa joita haluaisin käsitellä ja ensimmäinen on tämä varainsiirtoverolakiin tehtävä muutos jota sosialidemokraatit esittävät eli tämä niin sanottu pörssivero

minä kiitän teitä siitä että olette nostaneet esiin sen että oli valtavan iso ja merkittävä ponnistus taloudellisesti vaikeana aikana että tämmöinen iso ratkaisu on saatu syntymään

arvoisa puhemies

tieteentekijöiden liitto on meille sivistysvaliokunnan jäsenille myöskin suoraan todennut että ministerin paimenkirje jossa hän kertoo että niukkuudella voidaan rakentaa parempaa luovuutta ei ollut oikein valittu tässä ajassa

tämä johtaa tietenkin siihen että nämä kielelliset oikeudet jotka perustuslaki takaa ovat sen verran vahvat että meille syntyisi tilanne jossa käytännössä korkeakoulututkinnon vaativat tehtävät johtaisivat siihen että sekä valtion että kaksikielisten kuntien virat olisivat vaatimuksiltaan jatkossakin vähemmistökielen tyydyttävän taidon omaavia ja yksikielisissä kunnissa vähintään ymmärrettävän tyydyttävän tason omaavia tehtäviä

sitten olen myös sitä mieltä että tähän esitykseen sisältyy piileviä riskejä

minusta se on nyt hyvä että on ajankohtaiskeskustelu ja käymme täällä debattiakin siitä mikä voisi olla tulevaisuuden linja

nimittäin on hyvä että me nyt edellytämme että tämän lain nojalla ei missään tapauksessa voida asetuksella haittaluokituksesta sitten myöhemmin heikentää näitä nykyisiä haittaluokituksia

ei meillä kansanedustajilla ole ei ole myöskään suomen hallituksella pahaa tahtoa nimenomaan ei niin kuin te korostitte ei niin vaan nimenomaan niin että me olemme halunneet että on kohtuulliset lähtökohdat kaikilla

nimittäin toistuvasti tämä hallitus ei ole halunnut käydä julkista keskustelua mutta ei myöskään eun piirissä tapahtuvaa keskustelua siitä voisiko suomi olla varainsiirtoverossa mukana

minusta tärkeää olisi se että laissa selkeästi velvoitettaisiin eduskuntaa kerran vuodessa käymään tästä isaf operaatiosta arviointia ja keskustelua

ja kyllä tämä sama tieteentekijöiden porukka ja yliopistoväki ammattikorkeakouluväki ovat erittäin huolissaan siitä olemmeko me ymmärtäneet näiden lakiesitysten vaikutukset

ettei tämä keskustelu jäisi hyvin satunnaiseksi ja vain tiedotusvälineissä käytäväksi niin kyllä meidän pitäisi pystyä itse täällä arvioimaan suuressakin salissa näitä ongelmia

minusta meidän pitäisi olla sillä on aivan selvää että tällaisen veron käyttöönotto lisäisi läpinäkyvyyttä ja kitkisi spekulatiivista valuuttakauppaa

niillä mennään mitä yhdessä sovittiin ja tätä kautta on jatkossa aina käytävä keskustelu siitä missä kulkevat yleisen julkisen palvelun rajat

on rajattu myöskin suojelukohteet pois on rajattu lomamökit pois kaikki mahdolliset mitkä voidaan tämän direktiivitasoisen sääntelyn pohjalta rajata

nyt käsittelyssä oleva laki ammattikorkeakoulujen ja yliopiston rahoituksen muuttamisesta ja indeksiin puuttumisesta on vaikutuksiltaan erittäin merkittävä

se on todella iso kysymys suomalaisen peruskoulun tulevaisuuden kannalta mutta myöskin toisella asteella yksi iso haaste on se että nuoret kokevat yksinäisyyttä

jos taas tarkastellaan pelkkää vanhuuseläkkeelle lähteneiden ikää silloin keskimääräinen eläkkeellejäämisikä nousee entisestään

toinen näkökulma arvoisa puhemies jonka haluaisin ja puheet mies joka halusi nostaa esiin on se että pitkällä aikavälillä minusta meidän pitää myöskin olla vastuullisia siinä että me katsomme mitä ympärillä tapahtuu

minä pidän tätä erittäin erittäin huonona lain uudistuksena eli tämä esitetty laki ei saa johtaa siihen että sitten asetuksella eduskunnan ulkopuolella heikennetään näitä haittaluokituksia

käsillä olevan lakiesityksen hyvänä puolena voi pitää taloustaantuman ja elvyttämisen ajassa sitä että sen arvioidaan helpottavan työllistämistä tai ainakin vähentävän tarvetta lomauttamiseen ja jopa työntekijöiden irtisanomiseen

lisäksi tätä talouden ylikuumentumista jonka seurauksena olemme nyt tässä vaikeassa taantumassa olisi voitu ehkäistä sillä että meillä on käytössä varainsiirtovero

on myöskin tehty kevennetty menettely ja voitte vain kuvitella kuinka kevennetyksi se yksittäiselle kuluttajalle sitten tiukan paikan tullen tulee kun meillä ei ole näitä sanktiokeinoja kuitenkaan

ne ovat valtavan suuria lukuja kun nuoret itse arvioivat sitä onko heillä kavereita ja viihtyvätkö he koulussa onko ketään joka heidän asioistaan on kiinnostunut

esimerkiksi vammaisfoorumi on nyt sitten kolmantena asiana todennut että tämä haittaluokitus johtaa liian usein siihen että sekä kansaneläkelaitoksen etuudet että kuntien erilaiset palvelut määritellään kuitenkin etuuksien saannissa vammaisuuden perusteella käyttäen kriteerinä tätä haittaluokitusta

lisäksi uskon että tämä lisäisi selkeästi valvontaa ja tätä kautta ei tulisi niin hankalia tilanteita kuin tämä taloudellinen tsunami on meille aiheuttanut

käytännössä perustuslaki linjaa meille kansalliskielet mutta ei linjaa pakolliseksi kuitenkaan näitä kansalliskieliä oppiaineina

meidän iso haaste on se että oppimistulosten laskua ei selitä vain se että ei ole opittu oppimaan vaan kyllä siellä taustalla on lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat osallisuus ja sellainen aikuisten ja muiden nuorten halu ymmärtää ja kokea myöskin eettistä herkkyyttä toisen ihmisen asemaan asettumisessa

eli näin se vain on eli sille on ihan oma viranomainen koska se on eduskunnan radio ja eduskunnalla on oma vahtikoiransa hallintoneuvosto siellä näitä asioita hoitamassa

saman tyyppistä keskustelua pitäisi meilläkin täällä käydä ja laatia jonkinlainen pitkän aikavälin exit suunnitelma jossa sitten vähennettäisiin selkeästi sotilaallista kriisinhallintaa ja lisättäisiin siviilikriisinhallintaa sekä kehitysapua ja tietysti äkillistä humanitaarista apua tähän jälleenrakentamiseen

minun on pakko kysyä missä on ollut se mersu kavalkadi joka ajaa näihin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin pahoittelemaan ja miettimään minkälaista muutosohjelmaa tehdään tälle korkeakouluväelle että he voisivat tämän näin merkittävän rakenteellisen uudistuksen ylipäänsä kestää

me tiedämme jo että ranska belgia ja itävalta tukevat vahvasti tätä varainsiirtoveron käyttöönottoa eun piirissä ja ovat siihen valmiita heti kun eu lähtisi tähän asiaan mukaan

hienoa

edustaja karhu nimittäin kyllä käytti minusta oivallisen puheenvuoron ja sanon vielä että edustaja virolaisella ja edustaja kuusistolla oli samanhenkisiä puheenvuoroja ja myöskin edustaja kopralla kiitän teitä siitä ja nyt unohdin myöskin että muutamalla muullakin

minä olen siitä aivan samaa mieltä koska me myöskin suojelemme suomalaisia ostajia ja me käymme tätä keskustelua useimmiten myyjän näkökulmasta koska me kaikki omistamme ainakin jonkun sukulaisen tai ystävän kautta jotakin ja me olemme kokeneet sitä omistamisen tuskaa

toiseksi työvoimavaltaiset pienyritykset eivät tule hyötymään kelamaksun poistosta selkeästi sillä todellisia hyötyjiä tulevat olemaan pääomavaltaiset yritykset

tässä yhteydessä suomen olisi jo pitänyt olla mukana tässä veneessä mutta valitettavasti hallitus oli toimeton ja ei lähtenyt mukaan tähän kaikkien valtioiden etujoukoissa

siellähän voisi olla hyvin iso keinovalikoima venäjää siellä voisi olla vaikka latinaa niin kuin tässä keskustelussa on esitetty mutta kunnilla ei ole ollut resursseja siihen

silloin kun puolustusvoimilla jouduttiin tekemään tämä iso puolustusvoimien reformi muistatteko kuinka monta mersu jonoa meni tätä tilannetta aina joka paikkaan avaamaan

eurostatin tutkimuksessa työjättöikä sisältää muun muassa työtä tekeviä eläkeläisiä sairauslomalaisia ja eläkeputkessa mukana olevia

nimittäin asia on niin että kyllä me olemme niin kuin tässä tynkkynen nosti yhden yksittäisen asian esiin siinä murroksessa että digitaaliset palvelut ovat tulleet jäädäkseen

mutta kun alkaa kokea sitä omistamisen tuskaa niin luulisi että suomalaiset kokevat että olisi hienoa tietää mitä ostaa ja sutta säkissä ei varmaan kukaan meistä haluaisi ostaa koska meidän energiatehokkuustalkoissa on mitattu sitä kuinka moni suomalainen lähtee kuntotutkimuksella kiinteistökauppoja tekemään

tällainen arvovalinta on vastoin aikaisempaa lainsäätäjän tahtoa sillä aikaisemmin on päinvastoin haluttu korottaa pääomavaltaisten yritysten kelamaksua

en voi muuta kuin ihmetellä sitä varsinkin kun nyt britannia siis on liittynyt sekä pankkivalvonnan johtaja että ulkoministeri miliband ovat tässä rintamassa mukana

nyt minun pitää sanoa että koulutuksella ei ole sellaista hintalappua jotta kannattaisi yksittäisten oppiaineiden hintalappuja laskea koska me annamme aina koulutuksen järjestäjälle tason kuinka paljon kursseja heidän pitää järjestää esimerkiksi lukiossa ammatillisessa koulutuksessa tulevia moduuleja kuinka paljon perusopetuksessa on näitä aineita

kolmanneksi lainsäätäjän alkuperäinen ajatus työnantajien yhteisestä rahallisesta panoksesta kansaneläkeläistenkin elättämiseen jää nyt sivuun

olen kiitollinen siis siitä että me sosialidemokraatit olemme nyt liittyneet tähän rintamaan ja omalla panoksellamme osoitamme että voimme me edistyä tässä asiassa näin suomen mittapuussa

se kertoo siitä että me olemme tulleet siihen että me suomalaiset arvostamme niin paljon sitä omaisuutta että me haluamme myöskin tietää mitä me ostamme ja sen takia ei kannata myöskään vähätellä suomalaisia ja tämä on minun mielestäni se keskeinen kysymys jota minä haluaisin että edustaja turunen vielä kerran miettisi

työnantajien ja valtion vastavuoroisuus heikkenee koska vastavuoroisuus muuttuu nyt vain yhdensuuntaiseksi ja yritysten osalta yhteiskuntavastuu heikkenee

minusta on oikean suuntainen se esitys että lakiin nyt kirjattaisiin tuo vaatimus arvopaperikaupan vuosi ilmoituksen antamisesta kun kaupan toisena osapuolena on suomen verovelvollinen

me sanomme kyllä myöskin kaikelle sille mitä me voimme itse valtion panostuksella tehdä ja me olemme todella tiukasti mukana meidän ministeriö ja myöskin tuemme valtiovarainministeriön avoimen tiedon vapauttamisen hanketta

minusta edustaja gustafsson nosti kuitenkin hyvän näkökulman esiin siinä että jos ruotsin pakollisuus suomalaisista kouluista peruskouluista esimerkiksi nyt alkuun poistettaisiin niin lisääntyisikö silloin kieltenopetus niin kuin tässä keskustelua käytiinkin

näin me saisimme sitten kaikki ne kaupat ainakin tämän verotuksen piiriin jossa toinen osapuolista olisi suomessa verovelvollinen

täältä meidän kynästämme kyllä irtoaa ja siellä sitten toteutetaan ja sitä kautta minusta on hienoa että meillä on semmoinen valtiovarainministeri joka on todella ottanut tämän asiakseen

minusta ne esimerkit joiden me voimme katsoa kuitenkin kertovan siitä suunnasta kertovat kaiketi siitä että tässä valinnaisuudessa lisävalinnaisuudessa on olemassa aika isoja sekä sosiaalisia vinoutumia että sukupuoleen ja alueisiin liittyvien vinoutumien riskejä

valitettavasti hyvät kansanedustajat näitä näkökulmia ei ole riittävästi käsitelty kun hallitus päätti esittää eläkeiän nostoa

aloitan edustaja kuusistosta nimittäin unohdin jo äsken vastata siihen että kyllä myöskin uudenmaan kansanedustajat tekivät valtavasti töitä siinä että näimme sen kokonaistilanteen jossa me olimme myös ammatillisen peruskoulutuksen paikkojen suhteen

tätä kautta me avaamme myös kansainvälisiä latuja ja olemme yhtenä mallimaana kaikkien muiden joukossa kertomassa että meillä tähän asiaan on tartuttu

samaan aikaan se isoin ristiriita on se että hallituksen oman työn lähtökohta ja isoin tavoite on juuri se että osaamisella suomea nostetaan

hallitus pyrkii laman varjolla palkansaajan ja työeläkeläisen aseman heikentämiseen sekä kalliiden veronkevennysten maksattamiseen tulevilla eläkeläisillä

siltä osin koulutuksellisen tasa arvon nimissä minusta oli järkevää että valiokunta on päätynyt arvioimaan tätä kielikysymystä erityisesti isomman kontekstin kautta että katsotaan miten suomessa ylipäänsä kielitarjontaa pitäisi kehittää

arvoisa puhemies

on vielä toinenkin tärkeä asia jota en päässyt äsken kannattamaan

on hyvä sanoa kun täällä vehkaperä kysyi minkä takia leikataan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja että kyllä meidän täytyy muistaa että meidän ikäluokka merkittävästi pienenee ja kun peräänkuulutetaan sellaisia säästöjä jotka eivät olisi keneltäkään pois niin siitähän siinä oli kysymys että yritetään sitten leikata sellaisia paikkoja joita ei tarvita

aivan lopuksi minun pitää sanoa teille että kun tätä keskustelua kuuntelee niin on hirveän tärkeää että kun me nyt olemme kaikki ylistäneet sitä ruotsin mallia niin me teimme myöskin valtavasti töitä että me tutkimme lähdemmekö me toiselle tielle kuin ruotsi

sen takia nämä todelliset toimet eivät ollenkaan kyllä korreloi siihen minkälaisia tavoitteita hallituksella on

on kannatettavaa ottaa käyttöön tämä käännetty arvonlisäverojärjestelmä enkä voi olla toistamatta samaa valitusvirttäni jonka jo tein

me emme enää yhdistä ihmisiä me emme enää edes yhdistä asioita tai laitteita keskenään kommunikoimaan vaan me yhdistämme jatkossa palveluita ja tässä projektissa suomen kannattaa olla mukana koska internettalouden kaikenmääräinen hyödyntäminen on se juttu

mutta olen tullut siihen tulokseen että ihan suoraviivaisesti ei voi lähteä siitä että me leikkaamme juuri sen verran kuin ikäluokka pienenee vaan alueittain tämä kohdentuma pitää tehdä niin että me sen kestämme

myöskin oppilailla on jatko opiskelun kannalta aika isoja koulutukselliseen tasa arvoon liittyviä kysymyksiä ja myöskin kysymyksiä siitä onko mahdollista työskennellä julkisella sektorilla enää ollenkaan

opposition käynnistämä välikysymys päättyi eilen loistavaan vastaukseen välikysymykseemme kun hallitus joutui luopumaan aiotusta eläkeiän nostosta työmarkkinajärjestöjen kanssa tehdyn sopimuksen tuloksena

nimittäin on se kyllä kummallista että suuren valiokunnan piirissä ei ole ollut tahtotilaa osoittaa muille eu maille että me olisimme tässä rintamassa mukana

samaan aikaan printtimediapuolella me tarvitsemme varmasti erilaisia toimia jotta me kestämme myöskin maailman murroksessa olemisen ja elämisen mutta siinä me myöskin luomme kasvua ja työllisyyttä

nyt on tärkeätä miettiä kuinka paljon siitä pesukoneesta irtoaa energiankulutuksessa ja kuinka paljon se energiankulutus tulee minulle maksamaan suhteessa siihen minkälaista pyykkiä minä pesen

me tiedämme että useat eu maat ovat ottaneet käyttöön tämän käännetyn arvonlisäverojärjestelmän ja heillä on ollut jo vuosia kokemuksia siitä miten tämä käytännössä toimii

kun kansaneläke nyt menettää sosiaalivakuutusluonteensa tulee siitä yleistä sosiaaliturvaa jolloin muutokset saattavat heijastua viime kädessä kansaneläkkeen saajiin

eli ei nyt kyllä riitä selitykseksi se että tätä täytyy nyt tarkastella ja vielä miettiä ei kerta kaikkiaan riitä vaan minusta se on tahtotilan puutetta

ja valitettavasti kun me olemme tutkineet myöskin hintoja vaikka täällä on annettu toisenlainen kuva virkamiesesittelyn kautta olen saanut sellaiset luvut jotka ovat lähes suoraan verrannollisia kustannusten puolesta ruotsin ja suomen mallin välillä niin että kannattaa pitää nämä tarkkaan mielessä

yli miljardin kompensoitava rahoitusosuus tulee varmasti myös syömään perusturvauudistuksen rahoitusosuutta